me olemme eläneet aika hyvässä taloudellisessa asemassa suomessa nämä viime vuodet ja aina on ollut pulaa nimenomaan kemera rahoista on tietysti monista muistakin rahoista mutta rahoitusta ei ole tähänkään asti nykyisen lain voimassa ollessa pystytty turvaamaan

myös metsästysseurojen jäsenet ovat monin paikoin ikääntymässä ja nuoria tulee saada mukaan toimintaan muun muassa hirvi ja pienpetokannan vähentämiseen

on välttämätöntä ettei tällä lakiuudistuksella vaikeuteta kohtuuttomasti nuorten pääsyä metsästysharrastuksen pariin

vaikka hallituksen esityksen tarkoitus on hyvä sisältää sen toteutus vielä hallintovaliokunnassa tehtyjen merkittävien korjausten jälkeenkin muutamia epäkohtia

luonnottomasti runsastuneet pienpetokannat heikentävät voimakkaasti niiden saaliiksi joutuvien eläinten olemassa olevia kantoja

erityisen uhanalaisia ovat maassa pesivät vesilinnut ja metsäkanalinnut

vastaavasti luolametsästyksessä ja pienpetoja pysäyttävällä koiralla metsästettäessä taikka liikenteessä loukkaantuneita eläimiä lopetettaessa pitkien aseiden käyttö on usein hankalaa ja siten pistoolin tyyppisten aseiden käyttömahdollisuuden säilyttäminen tältä osin erittäin tärkeää

luolametsästyksessä ja pysäyttävällä koiralla metsästettäessä äänenvaimentimen käyttö on suorastaan välttämätön laukausmelun vähentämiseksi ja metsästäjän omankin kuulon suojaamiseksi

käytännössä äänenvaimenninta ei voida käyttää revolvereissa mikä vähentää niiden käyttökelpoisuutta tämän tyyppisissä metsästyksissä

arvoisa puhemies

juuri näihin asioihin mitä äsken tuossa luettelin maa ja metsätalousvaliokunta lausunnossaan kiinnitti ja halusi hallintovaliokunnan kiinnittävän erityistä huomiota

ampuma aseisiin liittyvä ongelmakäyttäytyminen on monesti seurausta yhteiskunnan muista ongelmista joihin ampuma aselainsäädännön keinoin voidaan vain rajallisesti vaikuttaa

nyt näyttää siltä että poliisien määrä on vähentynyt ja samanaikaisesti on käyty paljon keskustelua siitä että poliisin tehtäviä pitäisi siirtää muille viranomaisille

vastuuntuntoinen aseharrastaja ei ole uhka yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle

nyt on käynyt niin että siltä osin kuin poliisin tehtäviä on siirretty muille viranomaisille ovat rahat menneet sen mukana myöskin eikä se ole riittänytkään niin että jos tämä tehtävien siirto on tehty niin kaksinkertaisesti ovat myöskin poliisin määrärahat vähentyneet

herra puhemies

nyt kun ministeri saapui aitioon käytän tämän puheenvuoron koska näyttää hänellä olevan puheenvuoropyyntö tuossa

ampumaharrastukseen ja metsästykseen liittyvän jatkovalmistelun osalta onkin tärkeää muistaa se että metsästys ja ampumaseurat toimivat vastuullisina turvallisen ampumakulttuurin edistäjinä ja metsästys ja ampumaharrastuksen jatkuvuuden turvaajina

valtiovarainvaliokunta korostaa tässä mietinnössään että sopeuttamistoimet ovat välttämättömiä ja jatkossakin olosuhteiden mahdollisesti muuttuessa on tilannetta tarkasteltava uudelleen

nimittäin tästä notifioinnista

sitten myöskin kiinnittäisin huomiota tähän että pelastustoimessa on käynyt valtaisa myllerrys ja pelastustoimen hoitaminen on suomessa retuperällä monilla alueilla

tämä vastuu korostuu erityisesti ampumaratojen ylläpitämisessä ja uusien jäsenten rekrytoinnissa ja kouluttamisessa

huhtikuuta mutta lain perusteluissa todetaan että tähän tarvitaan notifiointi ja että notifiointi on kestänyt saatujen kokemusten mukaan vähintään puoli vuotta

on myös aseharrastajien etu että yhteiskunnassa kiinnitetään huomiota eri tavoin aseturvallisuuteen

mitä ministeri sanoo tähän asiaan

me tiedämme että joitakin notifiointeja on hidasteltu tai notifiointikäsittelyt ovat olleet hyvin hitaita eussa on jopa mennyt yli vuosi joten siitä johtuu ministeri pekkarinen se kun tuetaan aluksi vähän epäuskoisina ja epäuskoisena suhtauduin vähän tai suhtaudun edelleen epäuskoisena tähän että tämä laki saataisiin voimaan huhtikuun alusta

samalla tavalla kuin kotitalouksien taloudenpidossa myös valtiontaloudessa menot pitäisi aina sopeuttaa tuloihin eikä päinvastoin

aivan lopuksi haluan vielä esittää tyytyväisyyteni siitä etteivät julkisuudessa esitetyt vaatimukset puoliautomaattiaseiden täyskiellosta nyt tällä kertaa etene

pitkällä tähtäimellä velan takaisinmaksu käy muutoin mahdottomaksi ja korkokulut ovat liian raskaat

kyseisiä aseita ei ole mahdollisuus korvata kaikissa käyttötarkoituksissa ja täyskielto haittaisi muutenkin ampumaharrastustoimintaa ja ampuma aseisiin harjaannuttamista

järjestämän yksinkertaistaminen ja lainsäädännöllä luotujen menoautomaattien purkaminen on lopulta meille ainoa vaihtoehto

tähän asti uudistukset hallintorakenteissa eivät ole tuoneet olennaisia säästöjä vaan useimmiten tilalle on rakennettu uusia häkkyröitä ja himmeleitä

hallinnon keventämisessä ei ole kyse vain kuntien hallinnon purkamisesta ja ylipäätään vain julkisen hallinnon purkamisesta vaan myös kansalaisten velvoitteiden vähentämisestä ja siinä me lainsäätäjät olemme avainasemassa

herra puhemies

suurta eläketuloa saavien verotusta ollaan nyt kiristämässä tuloverolakiin lisättävällä lisäverolla

esimerkiksi rakentamisen lupamenettely on tätä nykyä sitä luokkaa että yksittäiselle kansalaiselle koituu erittäin raskas taakka puhumattakaan hallinnon taakasta

suurien haasteiden edessä oleva sosiaali ja terveydenhuolto vaatii syvälle ulottuvia muutoksia

tällä hetkellä lääkäreiden aikaa kuluu valitettavan paljon ihan muuhun kuin potilaiden hoitamiseen

tällä vaalikaudella on jo monen monta kertaa puhuttu näistä samoista asioista kuin tänä iltana täällä eli tasa arvoisesta avioliittolaista ja sen vaikutuksista yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

äsken tuli esille tuossa puheenvuorossa myöskin nämä matkakulujen korvaukset

jos johonkin tarvitaan työryhmä niin tähän tarvitaan työryhmä joka laatii ehdotuksia ihan käytännön tasolle

aika huomiota herättävää on ollut se mikä tämänkiniltaisen keskustelun sävy on ollut

herra puhemies

ero johtuu valtion ja kunnallisverotuksesta tehtävästä eläketulovähennyksestä

tässä on kaksi ihan eri asiaa

eläketulovähennys keventää pienituloisen eläkkeensaajan verotusta

se on ollut kovin toinen toista kunnioittavaa eli tämä on ollut varmasti hyvin sivistynyttä keskustelua tästä asiasta ja se on ilahduttavaa

minusta tätä pitää lähestyä niin että niiden työntekijöiden kohdalta jotka joutuvat käyttämään työmatkoihinsa omaa autoa tätä verovähennysoikeutta ei pidä millään tavalla nykyisestä ainakaan heikentää koska se on kaikissa näissä tapauksissa ainoa vaihtoehto

kauppataseen alijäämä on kurottava umpeen sillä emme selviä vain palvelemalla toinen toisiamme

tarvitsemme vientituloja

kaikkien asiayhteyksien osalta ei näin voida sanoa

mutta on todella paljon tällä vaalikaudella puhuttu näistä asioista on paljon palstamillimetrejä käytetty on paljon sekunteja käytetty mediassa

myös työsopimuksiin on saatava enemmän joustoja jotta yritykset selviäisivät hankalista ajoista ja työllistävät yritykset säilyisivät kotimaassa

toinen asia on sitten taas nämä työsuhdeautot ja se etuisuus

on hyvä että valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto on onnistunut tässä työssään näinkin hyvin näinä kireinä aikoina

jos se kaikki aika ja kaikki ne palstamillimetrit olisi puhuttu yhteiskunnan tilasta ja sen tulevaisuudesta velasta kestävyysvajeesta miten hoidetaan asioita tässä maassa sillä tavalla että tulevaisuus on turvattu niin aikuisten kuin lasten tulevaisuus ehkä olisi saatu jotain enemmän aikaiseksi kuin mitä nyt tällä keskustelulla on saatu

se on sitten ihan toinen asia puhumattakaan sitten kilometrikorvauksista jotka maksetaan oman auton käytöstä työnantajan toimesta

mutta haluaisin kiinnittää huomiota siihen että nyt kun metsätalouden tilanne on se kuin on ja kuten ministerikin puheenvuorossaan totesi niin puun ostohalukkuus on nyt ollut paljon vähäisempää tänä vuonna

arvoisa puhemies

haluan nyt vielä tässä yhteydessä kiinnittää huomiota meidän lainsäätäjien tehtävään

eläketulojen verotus laski joka ainoassa budjetissa sinivihreän hallituksen kaudella

sen sijaan nuorten metsien hoitotöitä on tehty huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina ja tullaan tekemään tulevana talvena

meidän pitäisi lakeja säätäessämme muistaa perustuslain velvoite että lainsäädännön pitää olla tarkkarajaista ja täsmällistä

nyt näyttää siltä että metsissä on ensi talvena hyvä tehdä töitä kun nämä pakkaset tekevät oman tehtävänsä

eli kun palkansaajan verotus kevenee kevenee myös eläketulonsaajan verotus

elinkeinoelämän kannalta on tärkeää pitää huolta alemmasta tieverkosta ja myös yksityisteiden kunnosta

tässä tapauksessa tämä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimus ei toteudu

vaikka muut puolueet eivät olisi tähän sitoutuneet kokoomus on

kysynkin ministeriltä kun olette paikalla

kun me jos me hyväksymme tuon vastalauseen niin se sisältää lausumaehdotuksen joka avaa lainvalmistelun pandoran lippaan

miten aiotaan tämä kemera tuki ensi vuonna hoitaa kun nyt ei kuitenkaan kemera tuki varmasti vaikka sitä on lisätty tälle vuodelle tule riittämään

rahoituksen tasoa on tarkasteltava uudelleen jotta maaseutuelinkeinojen ja maatalouden edellytykset turvataan kuten valtiovarainvaliokuntakin mietinnössään toteaa

arvoisa puhemies

nyt kun me säädämme tätä passilakia ja uudistamme sen sellaiseksi että sormenjäljet ovat perusteena passin myöntämiseen sormenjälkien ottaminen ja sormenjälkien rekisteröinti niin eihän tätä keskustelua todellakaan kannata laajentaa sen laajemmaksi tässä yhteydessä varsinkin kun hallintovaliokunta on erittäin ansiokkaasti käsitellyt tätä ja paneutunut myöskin tietoturvakysymyksiin

viisi pasi passirekisterin sormenjälkitietoja saa käyttää muuhun kuin niiden keräämis ja tallentamistarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen vain jos se on välttämätöntä luonnononnettomuuden suuronnettomuuden tai muun katastrofin taikka rikoksen kohteeksi joutuneen tai muuten tunnistamattomaksi jääneen uhrin tunnistamiseksi niin tämä on erittäin hyvä tarkennus tähän lakiin

kuten tässä edellisessä puheenvuorossa jo kävi ilmi niin lääkäreitten työajasta liian suuri osuus kuluu johonkin muuhun kuin siihen lääkärityön tekemiseen

me tarkastusvaliokunnassa kun kuulimme tämän tilinpäätöskertomuksen yhteydessä suuren joukon asiantuntijoita niin siellä kävi kyllä aivan selväksi miten tämä kehitys on kulkenut viimeisten vuosikymmenten kuluessa

näin poliisina tiedän että sormenjälkien löytyminen rikospaikalta on selvittänyt monen monta törkeää rikosta

zyskowicz täällä aiemmin otti esille että sellainen lakiuudistus jossa tällaisen sormenjälkirekisterin käyttäminen myöhemmin joskus tulevaisuudessa törkeitten rikosten selvittämiseksi olisi mahdollista niin ehkäpä tuleva hallitus kenties jo tämä hallitus valmistelee tällaisen lakiesityksen toisaalla sehän liittyy sitten pakkokeinolakiin ja sen muuttamiseen ja tuo asiaankuuluvasti eduskunnan käsittelyyn

tämä on iso ongelma ja jos ei tähän saada pikaisesti korjausta niin eivät mitkään lääkärikoulutuksen lisäämiset eivätkä lääkärimäärän lisäämiset riitä

väestön ikääntyessä meidän huoltosuhteemme heikkenee hyvin nopeasti

tässä terveydenhuoltolaissa on varmasti todella paljon hyvää tarkoittavaa ja uskon että nimenomaan tämän eduskunnassa käydyn valiokuntakäsittelyn kestäessä tätä on erittäin kriittisesti varmaan arvioitu

tiilikainen puhui asiantuntevasti nimenomaan metsäenergian hyödyntämisestä ja haluaisin vaan todeta kun täällä tässäkin keskustelussa niin kuin yleensäkin julkisessa keskustelussa enemmän on epäilty riittääkö meillä puu ja riittääkö metsäteollisuudelle ainespuuta tulevaisuudessa vai meneekö se polttoon että kyllä meillä metsäteollisuudelle riittää ainespuuta

suomesta löytyy hyvin menestyviä isoja kuntia mutta myös erittäin hyvin pärjääviä pieniä kuntia joissa kuntalaiset ovat vieläpä palveluihinsa erittäin tyytyväisiä

ensinnäkin viime vuonna poltettiin kemera puuta reilut miljoona kuutiota

näiden hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen omaksumisella voi usein olla paljon suurempi vaikutus kunnan talouteen ja kunnan pärjäämiseen kuin kuntarakenteella

tuo minkä jo muutkin edustajakollegat ovat nostaneet esille että hoitopaikan valinta tulee mahdolliseksi sitä on tervehdittävä suurella ilolla

näistä hyvistä käytännöistä olisi todellakin pitänyt ottaa oppia itse asiassa jo ajat sitten mutta viimeistään nyt niihin on pureuduttava ja ne on otettava malliksi kuntia kehitettäessä

toivotaan että se todellakin konkreettisesti myöskin tuolla näkyy ja tuntuu

yksi suuri ongelma on ollut siitä olemme kaikki tietoisia tietojärjestelmät

kansalaisten näkökulmasta kunnan nimeä ja rajoja tärkeämpiä ovat juuri palvelut joita ilman arjen pyörittäminen kuntalaisille käy mahdottomaksi

kun olen ollut tarkastusvaliokunnassa ja siellä on ollut mahdollisuus kuulla asiantuntijoita niin terveydenhuollossa nimenomaan tietojärjestelmien yhteensopimattomuus on aiheuttanut yhteiskunnalle jopa miljardien eurojen menetykset kustannukset

olen moneen otteeseen puhunut siitä miten nyt olisi aika karsia hallintoa ja holhousta jotta hyvinvointimme kestävyys taattaisiin tulevaisuudessakin

haluan tässä nyt kysyä valiokunnan puheenjohtaja ei ole paikalla mutta ministeri on miten on näitten yksityisten sairaankuljetusyritysten asema tässä

hallinnon keventämisessä ei ole kyse vain kuntien hallinnon purkamisesta vaan erityisesti ja ensisijaisesti kansalaisten velvoitteiden vähentämisestä

ovatko ne edelleenkin mahdollisesti mukana tässä kilpailussa vai eivät

kun vahvat ja itsenäiset kunnat pystyvät itse huolehtimaan palveluistaan ei enää ole tarvetta kuntayhtymille joissa todellisuudessa häntä heiluttaa koiraa

tästä syystä olisikin ensisijaisesti tavoiteltava kuntaliitoksia jotta esimerkiksi juuri sosiaali ja terveyspalvelut olisivat tulevaisuudessa suoraan kuntien ja kuntien päättäjien päätösvallan alla eivätkä yhteistoimintarakenteissa joiden päätöksenteko lipuu pois vaaleilla valittujen kuntapäättäjien käsistä

herra puhemies

tämän liikenneselonteon ehkä pääviesti on ollut se että nyt saadaan pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta meidän väylärakentamiseen ja väylien hoitoon

suunnitelman lähtökohtana on oltava aina tavoite lisätä liikenteen turvallisuutta ja parantaa elinkeinoelämän edellytyksiä ja se on nytkin tässä hallituksen valmistelemassa selonteossa

valtion taloudellinen tutkimuskeskus on tutkinut kuntauudistusta sekä tanskalaisen että kanadalaisen mallin pohjalta

tutkimustulosten mukaan kuntauudistus ei ole itsessään ratkaisu julkisen talouden nimenomaan talouden haasteisiin

valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston lausunnossa pidimme selonteon lähtökohtia oikeina mutta lisäksi halusimme korostaa enemmän liikennepolitiikan merkitystä kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun yhtenä merkittävänä edellytyksenä

herra puhemies

ensiksi haluaisin isosti kiittää ministeri vapaavuoren esittelemää hyvää energia ja ilmastostrategiaa jossa suhtaudutaan hyvin myönteisesti uusiutuvaan bioenergiaan

joko pidetään kiinni nykyisestä mallista jossa kunnat vastaavat palveluiden tarjoamisesta ja kuntakoko kasvaa tai sitten kuntien raskasta palveluvastuuta radikaalisti nykyisestään kevennetään ja valtio ottaa vastuulleen esimerkiksi koko terveydenhuollon

arvoisa puhemies